mutta se että leikkausten sijaan joita on vaikea tehdä varmasti tässä vaiheessa ei kukaan ole esittänytkään pitää pystyä kyllä kulukuriin

kuulimme hallinto ja turvallisuusjaostossa miten puolustusvoimat tässä vaikeassa tilanteessa toimii

tämäkin keskustelu osoittaa että eduskunnasta puuttuu tilaisuus keskustella ulko ja turvallisuuspolitiikan itse sisällöstä

tämän lähetystöjärjestelmän mikä meillä on selvitystyöhän ei ole valmistunut ja sillä tavalla selvinnyt mitkä haasteet sieltä kiinteistöjen osalta nimenomaan tulevat koska henkilöstön osalta se on yksi tärkeä suurimpia menokohtia

tässä ed

tämä turvallisuus ja puolustuspoliittinen seurantaryhmä nosti venäjän aika tärkeänä asialistalla esiin ja korosti siltä osin tilanteen arviointia ja johtopäätös todella on että meillä uhka ei ole lisääntynyt

mutta juuri tuosta että venäjä kehittyy suurvaltana ja myöskin sotilaallisen voiman kehittäminen kuuluu siihen osana ja myöskin se voi käyttää voimaansa rajojen ulkopuolella on vedettävä johtopäätökset

ne eivät tulleet georgiasta vaan yleensä siitä mihinkä myöskin puolustusministeri viittasi ja sitä haluan painottaa että siihen me joudumme jatkossa myöskin keskittymään jotta me voimme pitää rakenteet

meillä rakenteet ovat kunnossa

aivan oikeat johtopäätökset on tehty aikanaan ja toivottavasti myöskin valmistelussa olevassa selonteossa asioita sitten tarkastellaan

näillä nykyisillä periaatteilla mennään mutta se edellyttää kyllä myöskin että voimavaroihin on panostettava koska sotilaalliset kriisit eivät ole poissuljettuja joskin tietenkin muihinkin kriiseihin on varauduttava

arvoisa puhemies

itse venäjä ystävyysryhmän puheenjohtajana peräänkuulutan sekä mukanaoloa eun ja muiden yhteisöjen keskusteluissa venäjän kanssa mutta myös kahdenvälisten keskustelujen ja yhteydenpidon tärkeyttä koska venäjä on meille äärimmäisen tärkeä ja se on meille rajamaa ja se on suurvalta ja silloin venäjän tuntemus kaikki hyvät yhteydet ovat äärimmäisen tärkeitä myöskin tulevaisuudessa

siihen tarvitaan korkeata osaamista innovaatiopolitiikkaa yritystukijärjestelmiä ja täytyy sanoa että kyllä tämä hallitus on panostanut näihin ja odotetaan tuloksia

on tietenkin masentavaa että saamiemme sähköpostien mukaan täällä aika vahvasti yritetään vielä viestittää asioita eteenpäin

kyllä meidän keskeisten isojenkin metsäteollisuusyritysten joissa valtiokin on mukana omistajana pitää panostaa puutuoteteollisuuteen puun jatkojalostamiseen vielä paljon enemmän euroopassa puurakentaminen on maailman huipussaan ruotsi on hyvä esimerkki mutta ei vain puurakentamiseen vaan moneen muuhun koska metsästä suomi tulee elämään jatkossakin toivottavasti

tämän puitteissa voidaan elää metsästysharrastukseen ei tule ongelmia

reserviläisliiton pääsihteeri viestitti samaa että tämän kanssa voidaan hyvin elää

mutta oleellista on että kun asetus tulee niin poliisilla on yhtenäiset käytännöt yhtenäiset tulkinnat ja käytetään maalaisjärkeä

viimeisissä olympiakisoissa mitalit tulivat ilmakiväärillä ja haulikolla ja niiden harrastukselle ei aseteta mitään esteitä

tämä vaan tiedoksi että kyllä voidaan myös mitaleita jatkossakin saada vaikka pikkuisen ongelmia tul ee

valitettavasti on todettava että se valtava moite mikä nyt liittojen taholta tulee johtuu siitä että liittoja ei riittävän ajoissa kuultu

vasta huhtikuussa saimme ensimmäisen kerran virallisesti liittotasolla lausuntoa varten lakiesityksen joka oli valmiina ja muutosten saaminen oli enää mahdotonta

jos vedotaan ampuma aselautakuntaan olen tarkastanut että yhtään kirjallista paperia ei ampuma aselautakunnalle jaettu josta olisi pyydetty virallinen lausunto

täällä sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoron käyttäjä kirkkain silmin väitti ettei hallitus ole tehnyt pienituloisten asemaan vaikuttaneita konkreettisia parannuksia

ei juuri mitään

arvoisa puhemies

vielä tuon aloituspuheenvuoron lisäksi nostan esiin kolme asiaa ja erityisesti juuri maahanmuuttoon liittyen koska suomalaisten asenteet ovat aika kriittiset sitä kohtaan

se on hyvä asia jotta voitaisiin vastaanottokeskuksista tulijoita hajauttaa ja saada kotoutuminen nopeasti käyntiin

mutta korostan myöskin ulkomailla tapahtuvaa ennakoivaa käsittelyä ja tiedottamista että se on sellaista että se ei suinkaan houkuttele vaan mieluummin sitten torjuu maahanmuuttoa

kolmantena asiana on noussut esiin se että jos huolimatta siitä että poliisin turvapaikkatutkintaan on lisätty resursseja näiden ja maahanmuuttoresurssien välillä on epäsuhta niin siihen pitää kiinnittää sitten lisätalousarvion kautta lisää huomiota jotta prosessi toimii hyvin

arvoisa puhemies

mutta yksi asia kaipaa tiukkoja toimenpiteitä

kyllä piti valvoa ja tätä minä peräänkuulutan myöskin tässä valvonnassa että nämä laitevalmistajat pitää saada kuriin ja niin että ne myyvät vain sellaista mitä minimissä tarvitaan juuri tässä mummonmökissäkin jossa yleensä ei tarvita mitään

heinäluoman tarrautumista kiinni tähän seurantaryhmään

arvoisa puhemies

nyt taas kiireesti vedotaan vain seurantaryhmän kannanottoon

se on äärimmäisen ihmeellistä

siitä selvitään uusilla ratkaisuilla muun muassa logistiikkaan panostamalla

mutta siitä huolimatta meidän on huolehdittava myöskin metsäteollisuuden puunsaannista jotta turvaamme meille tärkeän teollisuudenhaaran tulevaisuudessa

valiokunta myöskin korostaa että tässä toteutettaessa ulkoistamisia tuottavuusohjelmaa jatketaan edelleen hyvän työnantajan periaatteita noudattaen muun muassa rakennuslaitoksen osalta ja muissa käynnissä olevissa kumppanuushankkeissa

sillä on edelleenkin merkitystä mistä viime päivien viestit kertovat selkeää kieltä

edelleen pidämme tärkeänä toimenpiteitä joiden avulla varusmiehet selviävät palveluksesta ilman omarahoitusosuutta ja voivat siirtyä palveluksen jälkeen sujuvasti takaisin normaalielämään

myöskin paljon oli keskustelua terveydenhuoltopalvelujen riittävästä turvaamisesta joka on ensiarvoisen tärkeää muun muassa mielenterveyspalvelujen osalta ja palveluksen aikana tapahtuneiden lisääntyneiden keskeyttämisien osalta

edelleen korostamme että puolustusministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön yhteistyössä tulee pitää esillä varusmiesaikaisen eläkekertymän ja kotiuttamisrahan suuruuden uudelleen tarkastelu ja palauttaminen ohjelmiin

puolustusvoimien kiinteistöt ovat senaatti kiinteistöjen hoidossa ja siinäkin on painotettava että riittävien vuokrarahojen tulisi aina sisältyä budjettiesitykseen

huoltoajat ovat pitkittyneet ja muun muassa lentokaluston seisonta aikoja joudutaan pidentämään huomattavasti edullisempien varaosien puutteen vuoksi

valiokunta näkee että normaalin toimintatason edellyttämien varaosien hankintaan tarvittavien määrärahojen tulee sisältyä vuosittaiseen rahoitukseen

valiokunta pitää tärkeänä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta turvallisen tietoliikenneverkon ensisijaisesti puolustushallinnon tietoliikenneverkon varmistamista ja korostaa että tässä varmistustyössä tulee ottaa huomioon myös olemassa olevat muut julkisen hallinnon sekä muut yksittäisten toimijoiden verkkoratkaisut joihin monet puolustushallinnonkin verkoista perustuvat

tilausvaltuudet ovat hyvin monimutkaiset ja pitkälle ulottuvat

valiokunta hieman tukistaa asiantuntijoita siitä koska heti ensi esittelyssä olisi paikallaan että ainakin eduskunnassa esiteltäisiin riittävän pitkälle menevät yksityiskohdat tilausvaltuuksien sisällöt etteivät ne tule sitten julkisuuden kautta niin kuin nyt hornet hankintojen osalta tapahtui

tämä budjetointitapa on ongelmallinen koska siinä on monia eri valtuuksia joissa tapahtuu viivästyksiä ja aika ajoin joudutaan tuomaan tarkistusesityksiä niin lisä kuin varsinaisessakin budjetissa

ehdotuksen mukaan vuosittain hyväksyttäisiin yksi teknisen tutkimuksen tuotekehityksen ja hankevalmistelun tilausvaltuus ja yksi puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen tilausvaltuus johon koottaisiin kaikki käynnissä olevat vanhat tilausvaltuudet sekä uudet alkavaksi suunnitellut hankkeet

alkavia hankkeita koskevat menotiedot ilmoitettaisiin puolustusvoimien kehittämisohjelmatasolla koska sillä on vaikutusta nimenomaan tarjouspyyntövaiheessa

tällöin talousarvioon sisältyisi vanhoista hankkeista tarkempaa määrärahatasolla olevaa tietoa ja uusiin alkaviin hankkeisiin suunnitellut määrärahat pysyisivät salaisina tilausvaltuuksien hankintaprosessin ollessa vielä kesken

valiokunta pitää ehdotusta harkittavana mutta korostaa kuitenkin että valtuudet ja niiden sisällä tapahtuvat muutokset tulisi esitellä yksityiskohtaisesti eduskunnalle ennen päätöksen tekoa ja valjakkoutta lisäisi päätöksentekoa

jos kysymys on sittenkin siitä miten täällä talossa erimielisyys ratkaistaan niin nyt käydyn keskustelun perusteella se ei ole suuri ongelma

siihen löytyy varmasti sellainen yhteinen näkemys jota tässä on ajettu ja silloin myöskin suurella salilla on tässä oma tärkeä osuutensa

on äärimmäisen tärkeätä nyt kun maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä on tullut julkisoikeudellinen yhteisö ja se hoitaa lakisääteisiä tehtäviä että me turvaamme sille sekä myöskin muille maanpuolustusjärjestöille riittävän tukitason ottaen huomioon kustannuskehityksen

minä luulen että kyllä tässä päästään hyvin eteenpäin isojen puolueiden kesken eikä lähdetä sitten enää rakentamaan uusia esteitä sille että tätä ehdotusta voidaan viedä eteenpäin

viimeisenä asiana täällä on käyty keskustelua sotilaallisen kriisinhallinnan osalta ja varmasti se keskustelu jatkuu mutta totean että kustannuspaineet ovat äärimmäisen kovat ja sieltä rahojen siirtäminen siviilikriisinhallintaan on varmasti mahdotonta

en ehkä mene tuohon sisäiseen vaan haluan painottaa sitä että kyllä nyt demokratian edistämisestä on kysymys ja siksi niitä joukkoja pitää vahventaa

erittäin myönteisenä pidämme että sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävien palvelussuhteen ehdoista on päästy sopimukseen ja tätä kautta voidaan taata riittävän toimintakykyinen ja koulutustason omaavaa henkilöstöä vaativin

mutta haluan peräänkuuluttaa että kun toivottavasti kummatkin vaalit onnistuvat niin paikallishallintoa myöskin vahvistetaan tuodaan sinne kriisinhallinnan eri osatekijät ja kehitysyhteistyö

ne kyseessä on nopeitakin keskustelua enintään viiden minuutin puheenvuoron ja jota nyt tulisi joidenkin ryhmien näkemyksellisen mennään muutaman koulutason omaava henkilöstö vaativiin tehtäviin

mutta valitettavasti sotilaita tarvitaan turvaamaan ensisijaisesti vaalit tukemaan paikallisviranomaisia ja viemään apua perille

vetäydytään pois

ja tähän liittyy kiinteästi suomen osalta se että me lisäämme kehitysyhteistyötä siviilikriisinhallintaa mutta tässä vaiheessa tarvitaan myöskin sotilaallista läsnäoloa vielä lisää jotta näiden muiden on helpompi toimia

olen vahvasti sitä mieltä että vielä pitäisi pystyä keskustelemaan voimmeko lisätä kehitysyhteistyöpanoksia ja samalla muistutan siitä että jo tämän vuoden budjettia hyväksyttäessä eduskunta panosti lisää kriisinhallintatehtävissä olevien sotilaiden turvallisuuteen lisäämällä eduskunnan toimenpitein määrärahoja juuri niihin mihinkä ministeri viittasi

arvoisa puhemies

ampuma aselautakunnassa ei ole jaettu yhtään kirjallista paperia joka olisi annettu liitoille lausuntoa varten ja siellä ei ole pidetty asianmukaisesti pöytäkirjaa

toinen asia missä minä pikkuisen vetoaisin

ei se ole ihan oikein

siksi täytyy tarkoin miettiä miten paljon paineita laitetaan liitolle sen kouluttajille valvoa ja tehdä niitä päätöksiä jotka koskettavat henkilökohtaisen luvan saantia

täällä on peräänkuulutettu yhdistyksiä ja ampumaseuroja

nythän yhdistyslaki lähtee siitä että ne yhdistykset ovat ampumaseuroja joiden säännöissä on mainittu ampumatoiminta ja jotka ovat saaneet hyväksynnän lääninhallituksilta ja nyt ilmeisesti avilta tai elyltä kummalta se nyt tällä kertaa anotaan

rajamäki luettelee tällaisia jotka ovat tuolta tilastoista nousseet esiin olisimme odottaneet tietenkin että te olisitte kohdentaneet rahat juuri niihin mitkä te nostitte nuo vaikeat kohdat esille

meillä on vähintään tuhat sellaista yhdistystä josta löytyy sitten aikanaan tämä asekouluttaja ja ne ottaa vastaan mitä nyt joka antaa todistuksia

jo seurantaryhmässä tuli ja myöskin tässä selonteossa tulee selvästi esiin että pikkusen rauhoitetaan tilannetta aikana jolloin myllerrys on ollut valtava ja suuria haasteita on edessä

se on valitettava tosiasia ja seurantaryhmä sai selkeästi esiin mitä merkitsee nykytaso mitä merkitsee inflaatio ja niin edelleen

siellä tuli reaalisesti esiin että se merkitsee joukko osastojen lakkauttamisia varusmieskoulutukseen puuttumista myöskin kriisinhallintaan ja moneen muuhun asiaan puuttumista

epäileviä tuomaita on paljon selviääkö irlanti tuleeko portugali tänne mutta onko meillä todellisia vaihtoehtoja tässä tilanteessa missä nyt ollaan

sitten on kokonaan toinen asia miten härskeihin sijoittajiin voitaisiin hyvissä ajoin puuttua niin että he eivät käyttäisi tilannetta hyväkseen

ehkä siinä olisi ollut aikaisemmin ryhdyttävä toimenpiteisiin koska he myöskin saavat suuret voitot näistä

tämä niin sanotun vuorian työryhmän esityksen pohjalta syntynyt ensimmäinen selonteko on todella merkittävä ja toivon mukaan ne linjaukset mitkä tässä on tehty erityisesti sen osalta mitkä hankkeet on aikataulutettu pitävät eikä tapahdu välistävetoja niin kuin viime vaalikaudella tehtiin vaan mennään tämän mukaisesti